suomessa on vesipuitedirektiivi huomioon ottaen ehdottomasti eun tiukin ympäristötukijärjestelmä tai ympäristösäännöt kaiken kaikkiaan

sen teki sellainen yliopiston hallitus jossa ei ollut edustettuna ikään kuin maantieteellisesti oulun yliopiston maantieteelliseltä alueelta yhtään edustajaa

itse pidän kyllä välttämättömänä että jatkossa varmistettaisiin se että yliopistojen hallituksissa olisi myös sen oman maantieteellisen alueen edustaja ja edustajia

viljelijät toimivat ympäristötukiehtojen mukaan tekevät erittäin ammattitaitoisesti niitä töitä mitä toivotaan ja edellytetään tukijärjestelmän kautta

mutta sitten kysymys mikä ministerin arvio on siitä minkä tasoinen meidän maatalouden tutkimus on

olen täysin varma että jos oulun yliopiston hallituksessa olisi ollut omalta maantieteelliseltä alueelta edustaja tai edustajia niin yliopiston hallituksessa olisi käyty erilaista keskustelua myös kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämänkin lain käsittely kaiken kaikkiaan on todistanut sen että kalastusasiat ovat monella tavalla elämää suurempia kysymyksiä ja myös tämä salikeskustelu on jossakin määrin tätä samaa todistanut

itse näen sillä tavalla että hallituksen toimenpidelinja tämän talouden kääntämiseksi on monella tavalla järkevä eli edetään ikään kuin kolmea tietä

toivoisi että ministeriössä pohdittaisiin tätä olisiko olemassa jotain ohjausmahdollisuutta että näissä yliopistojen hallituksissa olisi myös tämän oman alueen maantieteellinen edustus

haetaan toisaalta säästöjä toisena tehdään isoja rakennemuutoksia haetaan ratkaisuja meidän rakenteellisiin ongelmiin ja kolmantena haetaan sitten mittavia keinoja kasvun elementtien aikaansaamiseen

olen lukuisissa kansalaistapaamisissa nyt viime aikoina joutunut törmäämään hyvin kriittiseenkin keskusteluun siitä asiasta mistä nyt sitten keskustellaan

tietysti parasta on jos yliopistot itse pystyvät siihen reagoimaan mutta olen ajatellut myös sillä tavalla että jos tämä ei muuten tule kuntoon niin ehkä siitä sitten on harkittava jopa lakiesityksen tekemistä

on todella erinomaista että ratkaisu tähän paljon puhuttuun ja hyvin ongelmalliseksi koettuun jätevesiasetukseen on vihdoin ja viimein löydetty hyvin hyvällä yhteistyöllä ympäristövaliokunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajan ja ympäristöministerin ja ministeriön välillä

eli on paljon puhuttu yhteiskuntasopimus meidän työllisyys ja yrittäjyyspaketit normien purkaminen isot väyläinvestoinnit kärkihankkeisiin miljardi euroa innovaatiopaketti ja koko ajan pyritään siihen että veroaste pidetään kurissa

osittain niihin keskusteluihin pohjautuen itse asiassa haluan lausua nyt lähinnä istunnon pöytäkirjoja varten oman näkemykseni tästä asiasta lähtemättä nyt arvioimaan laajemmin kaikkea sitä kokonaisuutta mikä tähän liittyy

minä ymmärrän että näillä toimenpiteillä nimenomaan haetaan sitä entistä parempaa työllisyyttä ja se työllisyyshän on meillä parasta oikeudenmukaisuutta tasapuolisuutta ja tasa arvoa

on tietysti pakko sanoa että luulin että tämä ratkaisu on löydetty myös hyvin hyvällä yhteistyöllä valiokunnan sisällä mutta pakko minunkin on todeta se että aika hämmentäviä ovat nämä kokoomuksen puheenvuorot ja ennen kaikkea kokoomuslaisten ympäristövaliokunnan jäsenten puheenvuorot

joka tapauksessa niiden asiakirjojen perusteella jotka hyvin laajasti ovat olleet käytettävissä totean selkeästi sen että perustuslakivaliokunnan tekemä johtopäätös on ainoa oikea eikä asia anna aihetta pidemmälle meneviin toimenpiteisiin

kuten mietintö ja itse selonteko toteavat helsingin seutu on maan ainoa metropoli jonka vahvuuksien hyödyntäminen vie eteenpäin koko suomea lisäämällä taloutemme kilpailukykyä ja kansantaloutemme kasvua

muistelen sillä tavalla että päijät hämeessä lahden ympäristössä tehtiin edustaja soininvaaran toimesta aika mittavaa selvitystä joku aika taaksepäin

perkiön hyvin katkeran oloinen puheenvuoro jossa hän nosti esille että nyt kerta kaikkiaan pitää ruveta katsomaan myös maatalouden päästöjä entistä tarkemmalla silmällä

tässäkin yhteydessä on tässäkin salissa tänä päivänä puhuttu hyvin laajasti julkisesta paineesta vaalirahakeskustelusta yleensäkin mutta on äärettömän tärkeää että tässä päätöksenteossa pitäydytään vain tähän kyseessä oleva

metropolialue muodostaa korkeakoulutuksen tutkimuksen kulttuurin ja luovan talouden sekä palveluelinkeinojen ainutlaatuisen tihentymän maassamme eikä alueen toimintaedellytyksiä tai kehittämistoimia ole syytä asettaa vastakkain muun maan kanssa

se ei käynyt

se ei käynyt tämä keskuskaupunkimalli

se ei käynyt päijät hämeen kunnille

täällä ministeri ihalainen otti esille kasvutoimenpiteitä ja on totta että budjetissa on muutamia kasvutoimenpiteitä

mutta lukuisat viestit kertovat siitä että jos silloin olisi lähdetty ajamaan tällaista kotikuntamaakunta mallia niin se olisi voinut kenties mennä lävitse

aivan lopuksi lyhyesti vielä se että kun tätä prosessia kaiken kaikkiaan on seurannut lähinnä nyt julkisuuden kautta mutta nyt sitten tutustunut näihin moniin asiakirjoihin niin rohkenen kyllä miettiä monellakin tavalla sitä onko tämä prosessi kaikilta osin nyt edennyt aivan oikealla tavalla ja onko esimerkiksi oikeuskanslerin toiminta kaikilta osin tässä nyt vastannut sitä tasoa mitä olisi oikein edellytetty

on myös välttämätöntä että tarvitaan valtiovallan ja metropolialueen välistä yhteistyömenettelyä jolla aluetta kehitetään kansainvälisenä keskuksena

ja erityisen oleellista tietysti on se että valiokunnan tekemillä lievennyksillä ja muutoksilla hyvin suurella todennäköisyydellä kyetään täyttämään tavoitteena olevat ympäristönsuojeluvaatimukset siis toisin kuin mitä ed

siellä päätettiin velkarahalla lähteä panostamaan pohjoisen isoihin kaivoshankkeisiin siellä päätettiin panostaa isoihin infrahankkeisiin rautatie ja tiehankkeisiin päätettiin panostaa tuotekehitykseen ja niin edelleen

tuo hallintovaliokunnan mietintö ei lähde ottamaan kantaa tarkemmin metropolialueen hallintomalliin kuten täällä keskustelun aikanakin on todettu muuten kuin todeten että voidaan harkita keskitettyä tai hajautettua päätöksentekoa

kauppila toivoi lisää kemera varoja niitten työllistävän vaikutuksen takia ja tietysti on erittäin helppo yhtyä tähän ed

koomista tässä on vielä se että hallitusohjelmahan korostaa työhyvinvointia ja työssäjaksamista

mutta paikallisilla pitää olla oikeus vaikuttaa siihen ettei kantoja vaaranneta liiallisella kalastuksella ja että vesienomistajien kalastus turvataan

kasvun osalta ruotsin budjetti ilmeisesti on luokkaa kymmenkertainen suomen vastaavaan kasvubudjettiin verrattuna ja se totta vieköön näkyy myös sitten kasvun ennusteessa

valiokunta ehdottaa nykyisen asetuksen lievempää vaatimustasoa vastaavan tason säätämistä pääsääntöisesti noudatettavaksi lähtökohdaksi

iso kysymys on kaiken kaikkiaan miten viljelijät yleensäkään kestävät koko ajan näitä tuloleikkauksia maksujen korotuksia jotka kohdistuvat monilta osin viljelijäkotitalouksiin kaksinkertaisena muihin kotitalouksiin verrattuna

on pakko todeta että kun tämän selontekokäsittelyn aikana on tutustunut metropolialueeseen ja sen päätöksentekoon on tullut monella tavalla hieman epätietoinen olo

näyttää siltä että valitettavasti meillä on hallitus joka näpertelee tämän kasvun tavoitteen osalta

kunnille annetaan valtuudet määritellä herkimmille alueille tiukemmat vaatimukset eli näkemys on se että kunnilla on mahdollisuus määritellä ja rajata ankarampien vaatimuksien alueiksi erityisen herkät ranta alueet ja herkät pohjavesialueet

toisaalta alueelta osin todetaan että kuntien ja eri toimielimien yhteistyö on toiminut hyvin eräitä kehityshaasteita lukuun ottamatta

on hyvin todennäköistä että viljelijät pyrkivät lain puitteissa mahdollisimman alhaiseen vakuutusmaksuun siis mahdollisimman alhaiseen työtuloon

toisaalta asiantuntijakuulemisessa hyvin laajasti on todettu että seudulta puuttuu sellainen kokoava toimielin jolla olisi selkeä vastuu ja johtajuus seudun yhteisistä haasteista sekä politiikan ja yhteistyössä hoidettavien asioitten kokonaisuudesta

eli toivon kyllä vakavasti että kunnat hyvin tarkoin arvioivat omia ympäristönsuojelumääräyksiään arvioivat tarkoin vesistöalueitaan eivätkä määrittele kohtuuttoman laajoja alueita ankarampien kriteerien alueiksi

siitä nyt edustaja markus mustajärvi teki erinomaisen esityksen ja sitä esitystä on varmasti syytä kannattaa

ja mitä siitä taas seuraa

on äärettömän tärkeää että hallitus on kaiken kaikkiaan reagoinut tähän talouden taantumaan myös sillä tavalla että tavallaan tämä neljäs elvytyspaketti ensimmäinen lisätalousarvio on tehty jo poikkeuksellisen varhain nyt tässä helmimaaliskuun aikana

totta kai siitä seuraa se että viljelijöitten eläketurva heikkenee joka muutoinkin viljelijöillä on alhainen mutta siitä totta kai seuraa myös se että tapaturmaturva heikkenee muutoinkin hyvin riskialttiilla toimialalla

nyt arviomme mukaan valta viedään paikallisilta perustuen olettamukseen että kalavesien omistajat eivät itse osaa päättää asioistaan ja että kalavesien tila yleisesti suomessa on huonontunut heidän toiminnastaan johtuen

kun valiokunta on määritellyt myös ajatuksia tai näkemyksiä tämän lainsäädännön seurannan osalta niin seurannassa on sitten syytä kiinnittää huomiota myös tähän kohtaan jatkossa

ongelmallista on vielä se että tämä maksujen korotus näyttää eniten kohdistuvan alhaisen työtulon tiloihin

on myös äärettömän tärkeää että hallitus reagoi edelleen tähän taloustilanteeseen vahvasti kuten nyt mennyt hallituksen politiikkariihikin on osoittanut

kuten edustaja leppäkin tuossa totesi tätä esitystä keskustan ja minun henkilökohtaisesti on täysin mahdotonta hyväksyä ja onkin erittäin helppo yhtyä keskustalaisten valiokunnan jäsenten tekemään eriävään mielipiteeseen

kannatan lämpimästi valiokunnan tekemiä muutosesityksiä yhdistettynä hallituksen tähän lakiin tekemiin esityksiin ja ehdotuksiin

eli monin osin päätöksenteon demokratiaelementti on hyvin kaukana kansalaisista ja ollaan ikään kuin poliittisen päätöksenteon harmaalla alueella demokratian näkökulmasta

lakiesityksen rahoitusmalli vie tuloja paikallisilta toimijoilta

jos tuota lisätalousarviota tarkastelisi hiukan aluepolitiikan näkökulmasta niin voi sanoa niin että aluepoliittisesti tämä lisätalousarvio on monella tavalla myönteinen

eli pääkaupunkiseutu kaiken kaikkiaan tarvitsee nykyistä tehokkaampaa päätöksentekomallia kansanvaltaista päätöksentekomallia jolla palvelut ja kehittyminen voidaan turvata

erityisen tärkeä nyt on tietysti huolehtia riittävästä rahoituksesta ja neuvonnasta eli tarvitsemme lisää taloudellisia resursseja erilaisia avustusjärjestelyjä ja niin edelleen

neuvonnan osaltahan tätä vaatimustasoa lisää ehdottomasti vielä se että tarvittavien jätevesijärjestelmien valinta edellyttää kiinteistön olosuhteitten huomioimista ja totta kai se on myös sitten otettava neuvonnan lähtökohdaksi

oleellista on myös se että pääkaupunkiseudullakin tarvitaan lähipalvelujen ja lähivaikuttamisen turvaamista sekä yli hallinnollisten rajojen toimivia palveluja koska kaiken kaikkiaan työssäkäyntialue on hyvin laaja

tämä on tärkeää koska menneistä vuosikymmenistä poiketen talouden taantuma on kohdistunut nyt lähes yhtä aikaa koko suomeen

toinen vaihtoehto tietysti olisi ollut lähteä tekemään pykälämuutosesityksiä mutta arviomme mukaan näitten pykälämuutosesitysten määrä olisi ollut aika huomattava

on kuitenkin selvää että yritysten toimintaedellytyksiä on seurattava tarkoin

hallintovaliokunta toteaa että alueen yhteistyöjärjestelyissä on kyettävä huolehtimaan siitä että demokraattinen päätöksenteko ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet eivät vaarannu

näyttää nimittäin siltä että mittavista budjettipanostuksista huolimatta yritysten rahoitushuolto ei toimi niin aukottomasti kuin voisi odottaa ei myöskään kaikkien elinkelpoisten yritysten osalta eli tätä yritysten rahoitustilannetta on syytä kyllä seurata tarkoin

mutta tässä prosessissahan esille nousivat erinomaisen hyvin myös ministeriöitten asetustensäätötaso ja asetustensäätöherkkyys suhteessa lain sisältöön

valiokunnan näkemykset poikkeavat siten ilmeisen monellakin tavalla kuten täällä jo alussa kuultiin ministeri vapaavuoren ajatuksista

eli esille nousi näkemys että eri ministeriöissä olisi asetuksilla menty hyvin vaihtelevasti lain kirjaimen edelle

julkisuudesta saatujen tietojen mukaan hän näyttää kannattavan pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia eli edistystä ei siis hänen mielestään voi tapahtua ilman pakottamista

tietysti nyt tämänkin prosessin seurauksena jatkossa on syytä sitten koko lainsäädäntöprosessissa seurata sitä että asetukset ja lain henki lain teksti ovat sopusoinnussa keskenään

ministeri ei myöskään ilmeisesti näe mahdollisena muiden maiden metropolialueitten kaltaista demokraattista toimintamallia jossa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu seutuvaltuusto

näyttää nimittäin siltä että suurimmassa osassa maailman mittavista metropoleista ylintä päätösvaltaa käyttää suoralla kansanvaalilla valittu seutuvaltuusto

lienee myös todettava että kun valiokunta ei kannata kuntien pakkoliitoksia niin valiokunta ei sillä ajatuksella tarkoita pelkästään pääkaupunkiseutua vaan siitä on syytä vetää myös hiukan laajempia johtopäätöksiä koko maata kattavaan kuntakeskusteluun

on aivan selvää että kuntatalouden ongelmiin on tässä jatkossa puututtava eli on syytä kannattaa vahvasti näitä valiokunnan näkemyksiä kuntatalouden vahvistamisesta

nyt tarvitaan näitä väliaikaisia toimenpiteitä kuten yhteisövero osuuden nostamista ja sitten näitä pitkäaikaisia toimenpiteitä ja ennen kaikkea pitkän tähtäimen ratkaisuja kuten valtionosuusjärjestelmän muuttamista jolla sitten huomioidaan nykyistä paremmin kuntien erilaiset olosuhteet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kainuun mallihan on joka tapauksessa vuosikymmeniin suomen merkittävin kunnallishallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämishanke tässä maassa

sitä on seurattu valtiovarainministeriön toimesta vuosittain ja sitä on tampereen yliopisto seurannut vuosittain erittäin tarkasti joten aika hyvin jo tiedetään mitä kaikkea siellä on tapahtunut

eli pitäisi kaiketi lähteä siitä että kaikkea ei tarvitse väkisin läpijuosta kouluissa vaan pitää uskaltaa keskittyä ajatteluun ja myös arkisten kädentaitojen opettamiseen elämässä selviämiseen niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa korostettu

hyvä että nykyinen hallitus tämän teki

nyt tietysti on ongelma se että kehykset tulivat ennen tätä selontekoa mikä minun maailmankuvassani vain tarkoittaa sitä että nyt jatkossa sitten tälle strategiatyölle ja toimenpideohjelmalle tulee erittäin paljon painetta jotta se saadaan myös taloudellisten resurssien osalta toimivaksi

työllisyysmäärärahat ovat puhuttaneet tavattoman paljon ja totta vieköön se on ongelma johon tässä jatkossa on löydettävä ratkaisu

arvoisa puhemies

kysymykseni vietiin juuri hetki sitten mutta on todella selvää että jos me aiomme onnistua tässä erinomaisen strategian hyödyntämisessä niin meidän pitää tehdä kaikki mahdollinen myös sen eteen että laajasti eu politiikassa hyväksytään tämä arktisen politiikan merkitys

ongelmahan on erityisen suuri tietysti koko maassa mutta pohjois ja itä suomessa on vielä mitä suurimmassa määrin rakenteellinen työttömyys joka vaatii ehdottomasti toimenpiteitä

kouluissa tulisi painottaa hyviä käytöstapoja välittämistä ja toisista huolehtimista turvallisuutta asennetta motivaatiota keskittymistä korkeaa moraalia

mitä tietysti tulee näihin talouskysymyksiin vaikkakin taisin tuossa ryhmäpuheessa itse sanoa että ei pidä katsoa taaksepäin vaan tulevaisuuteen niin selasin tässä näitä viime syksyn vaihtoehtobudjetteja ja tämän mukaan yksikään nykyisistä oppositiopuolueista ei esittänyt vaihtoehtobudjeteissaan lisärahaa sisäiseen turvallisuuden viranomaiselle ainoastaan poliisille harmaan talouden osalta jonka hallitus omalta osaltaan kuittasi

arvoisa puhemies

olisiko tämän jatkuvan teknologian korostamisen sijaan syytä nostaa esille ja lähteä kuitenkin kehittämään toimintatapoja jotka kannustavat elinikäiseen liikkumiseen

kun työttömyydestä puhutaan niin kainuu on maan pahimpia työttömyysalueita

mitä hallitus nyt todella aikoo tehdä sen eteen että tämä strateginen ote tähän arktiseen politiikkaan otetaan huomioon myös täällä eu politiikan tasolla

tältä pohjalta täällä näyttää olevan kaksi käsitystä kaiken kaikkiaan

täytyy tässäkin yhteydessä kyllä antaa hallitukselle erittäin suuri kiitos niistä talvivaara linjauksista joita tässä lisätalousarviossa kaiken kaikkiaan on nyt tehty

ensinnäkin se että ilman uutta ydinvoimaa emme missään tapauksessa selviä sähkön käyttötarpeesta ja toinen suuntaus on sitten se että parissa vuosikymmenessä kykenemme tuottamaan lisää uusiutuvaa kotimaista energiaa tai sitten parantamaan erilaisia sähköntuottamisteknologioita

olisiko syytä pyrkiä juurruttamaan jo lapsena liikkumisen ilo ja saada sitä kautta jaksavia iloisia koululaisia ja opiskelijoita ja sitä kautta myös sitten vaikuttaa näihin sote menoihin

kuten täällä elinkeinoministeri taisi sanoakin hallitus sai erittäin raskaan perinnön talvivaarasta ja onkin erittäin tärkeää että nyt tällaiset isot mahdollisimman kestävät toimenpiteet saadaan aikaiseksi mahdollisimman nopeasti